mielestäni tärkeimpänä hyötynä tällaiselle toiminnalle on sotilaallinen yhteistyö eu maiden kanssa ja nimenomaan siksi ettei eulla ole omia asevoimia

mikäli joukkojen tarkoituksena on jatkossakin että heitä voitaisiin käyttää kriisinhallintatehtäviin tilanteissa joissa tarvitaan nopeaa reagointia yllättävästi syntyneeseen kriisin niin tehtäviä varmasti tulevaisuudessa riittää

joensuun postin tehtävät ottaa hoitaakseen pohjois karjalan osuuskaupan s market jonne siirtyy edellisen seitsemän työntekijän sijasta peräti yksi työntekijä

osaaminen näihin tehtäviin ei tule hetkessä vaan vuosien kokemuksella ja ammattisotilaiden korvaaminen olisi erittäin haastavaa

toivottavasti myös työmiehen palkka on tehtävien tasalla

esityksessä ei ole otettu riittävästi huomioon myöskään sitä työnantajien ja sotilasjärjestöjen esittämää näkökohtaa että esitetty eläkeiän nosto heikentää suomen puolustuskykyä

pidän eläkeuudistusta näillä perusteilla myös sotilaiden osalta huonosti valmisteltuna

arvoisa rouva puhemies

rikollisuus ei saa karata käsistä

esityksessä pyritään osaltaan toteuttamaan hallitusohjelman tavoitteita ely keskusten tehtävien sopeuttamisesta vähentyneisiin resursseihin ja suuntaamaan ne merkittävämpiin alueiden käytön kysymyksiin

mielestäni on selvää että jos haetaan todellista huippuosaamista ja ammattitaitoa tulee erikoistumista viedä nykyistä pidemmälle esimerkiksi harmaan talouden rikoksiin sotarikoksiin huume ja jengirikoksiin tai lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin

nykyinen poikkeamistoimivallan jakautuminen kunnan ja ely keskusten kesken aiheuttaa päällekkäistä työtä ja hidastaa lupamenettelyjä

erikoissyyttäjien koulutuksessa ja sijoittelussa tulee kuitenkin miettiä tarkoin mihin erikoistuminen kohdistuu ja sen on vastattava myös todellista tarvetta vaikka toiminta olisikin valtakunnallista

tähän esitykseen sisältyvillä muutoksilla siirretään ainoastaan poikkeamistoimivalta kunnille mutta ei ehdoteta muutettavaksi lakiin sisältyviä poikkeamisperusteita

näitä erikoissyyttäjiä valittaessa on muistettava myös ettei huippuosaajia tulee millään alalla ilman hyviä alan perustaitoja sekä kokemusta

tämä on oikeastaan ainut kohta missä jouduin itse ajattelemaan asiaa syvällisesti suomessa kun rakennettavat rantatontit ovat varsin vähissä

ei voi olla niin että esimerkiksi ihmiskauppaan lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin tai lapsikaappauksiin voisi syyttäjäksi tulla suoraan koulunpenkiltä

kuitenkin kun esitystä lukee voidaan todeta että poikkeamistoimivallan siirtäminen koskee uuden rakennuksen rakentamista ranta alueelle jolla ei ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena ellei kyse ole olemassa olevan asuinrakennuksen laajentamisesta tai korvaamisesta

ely keskuksella säilyy valitusoikeus kunnan poikkeamispäätöksestä

näiden lisäksi myös läsnäolovelvollisuuden lieventäminen vähentäisi peruuntuvien istuntojen määrää ja niistä valtiolle aiheutuvia kustannuksia

samoin muilla viranomaisilla on maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti valitusoikeus päätöksistä omaa toimialaansa koskevissa kysymyksissä

kunnan tulee myös edelleen pyytää ely keskukselta lausunto silloin kun poikkeaminen koskee merkittävästi keskuksen toimialaa luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta taikka maakuntakaavassa virkistys tai suojelualueeksi varattua aluetta

arvoisa rouva puhemies

päätöksentekijän tulee olla mahdollisimman lähellä asiakasta

toinen asia joka kehityspoliittisessa selonteossa ilahduttaa on se että naisten ja tyttöjen aseman parantaminen nostettiin hallituksen kehityspoliittiseksi päätavoitteeksi

heidän kouluttamisensa ja aktiivinen osallistumisensa työmarkkinoille ja poliittiseen päätöksentekoon edistää tutkitusti perheiden hyvinvointia hillitsee väestönkasvua ja nopeuttaa yhteiskuntien vaurastumista

tällaisella kehitysavulla voidaan vaikuttaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden lähtömaiden elinolosuhteisiin ja siten ennalta ehkäistä maastamuuttoa ja pakolaisuutta

kehitysyhteistyö jatkuu leikkauksista huolimatta

arvoisa rouva puhemies

ehdotetuilla muutoksilla laitettaisiin täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta euroopan unionissa

esityksessä ehdotetut muutokset parantaisivat osaltaan mahdollisuutta tuomita rikoksesta peräisin oleva omaisuus valtiolle menetetyksi

nykyistä lakia muutettaisiin myös siten että niin sanotun laajennetun hyötykonfiskaation edellytyksenä olevien rikosten luetteloa täydennettäisiin neuvoston direktiivissä edellytetyn mukaisesti

on aika erikoista ettei tätä ole jo voimassa olevassa rikoslaissa mainittu

rikoshyödyn määritelmä asettaa myös nykyistä selkeämmät ja laissa määritellyt rajat sille millainen rikoshyöty olisi konfiskoitavissa

esimerkiksi rattijuopolta tai ajo oikeudettomalta henkilöltä tutkinnanjohtaja ja syyttäjä voivat ottaa tekovälineen takavarikkoon ja vaatia sitä oikeudessa konfiskoitavaksi eli valtiolle menetettäväksi

se ei ole rangaistus vaan turvaamistoimi jonka tarkoituksena on rikosten tekemisen ehkäiseminen tai rikoksesta hyötymisen estäminen

arvoisa rouva puhemies

esityksen lakeihin ei ehdoteta otettavaksi siirtymäsäännöksiä koska uusia säännöksiä sovellettaessa on otettava huomioon kielto soveltaa taannehtivasti rikoslakia

monesti uutta ajokorttia joudutaan hakemaan esimerkiksi ajokortin varastamisen tai nimenmuutoksen vuoksi

tämä on sitä tasapuolista kansalaisten kohtelua esitutkinnassa sekä oikeudessa

erityisesti ammattikuljettajien kohdalla olisi mielestäni voitu tehdä poikkeus

eli kuolonkolareissa kuljettajan terveydentilalla näyttäisi olevan erittäin suuri merkitys

näitä asioita ei esimerkiksi automaattisella tai perinteisellä liikennevalvonnalla saada muutettua ei edes tällä esityksen mukaisella ajokorttilain muutoksella

siten liikennelääketiede on todella ratkaisevassa asemassa katsottaessa tästä eteenpäin liikenneturvallisuustyön kehityslinjoja ja sitä tulisi edelleen kehittää

luulisi että kevät on ihmisen parasta aikaa

liikenteessä tehtyjen itsemurhien vuosittainen määrä on pysynyt samana vaikka itsemurhat muuten ovatkin vähentyneet

uusia määräaikoja sovelletaan tulevassa ajokorttilaissa myös siitä riippumatta miten kauan aikaisemmin myönnetty ajokortti olisi ollut voimassa

ajokortteja joudutaan siten jatkossa uusimaan nykyistä useammin ja tämä aiheuttaa ylimääräistä vaivaa ja lisäkustannuksia näiden korttien haltijoille

tämä ei kuitenkaan ole hallituksen tavoittelemaa norminpurkutalkoota

liikenteen turvallisuusvirasto trafi on esityksen mukaan kehittänyt toimivan ja hakumenettelyä joustavoittavan sähköisen palvelun ajokorttien hakemista varten

jos trafin sähköinen järjestelmä toimii kuten kaikki toivomme ei palvelua käytettäessä hakumenettelyn aikana ole lainkaan tarpeen käydä ajokortin myöntävän viranomaisen luona ja tämä on erittäin myönteinen asia

arvoisa rouva puhemies

olen poliisina joutunut näkemään paljon sellaista pahaa mitä kenenkään ei pitäisi nähdä kuten nämä virkaveljeni tässä salissa

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia on päättyi

toisen käsittelisi tilan päivystyksen kahdestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asian käsittely päättyi

vähemmälle huomiolle jää usein mitä tapahtuu silloin kun tuomio on suoritettu ja pedofiili vapautuu täysin palvelleena

varsin monella seksuaalirikokset jatkuvat koska vankilassaoloaika voi jopa lisätä seksuaalirikosten uusimisriskiä

lakiehdotuksen

pedofiilien rangaistuksia pidennetään koko ajan näin pitää ollakin mutta pelkkä rikoksentekijän sulkeminen vankilaan ei riitä

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

pedofiili ei esimerkiksi väkivalta ja huumerikolliseen verrattuna ymmärrä tekevänsä mitään väärää

toisen kehittyneen tila tarkistuksen kolmastoista sija nyt voida hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä asian käsittely päättyi

lakiehdotuksen

asian käsittely päättyi

sivistysmaassa nimeltä suomi naisilla on lakisääteinen oikeus raskaudenkeskeytyksiin ja heille kuuluu asiallinen neuvonta hoito ja ohjaus

meidän aikuisten tehtävä on suojella lapsia

keskeinen sivistysvaltion ihmisoikeus uskonnon ja omantunnonvapaus taataan muun muassa euroopan ihmisoikeussopimuksessa euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä suomen perustuslaissa

on hyvin perusteltua kysyä onko tällaista inhimillistä kärsimystä aiheuttavia pedofiileja yliymmärrettävä vai onko pakkohoito eli kemialliseen kastraatioon velvoittaminen heidän kohdallaan oikea ratkaisu

tässä kansalaisaloitteessa ehdotetaan että terveydenhuollon henkilökunnalla olisi oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä ellei naisen henki ole vaarassa

on selvää että mikäli pedofiileille olisi jossain oma hoitoyksikkö sairaudesta puhuminen olisi heille helpompaa ja rikoksia sekä uhreja olisi vähemmän

nämä oikeudet koskisivat myös kyseisten alojen opiskelijoita

rikoksen uhrille tekijän kastraatiolla on vain vähän merkitystä

uhrin tulee saada oikeudessa oikeutta

jokaisessa kunnassa tulee olla valmius tukea uhria riippumatta siitä millainen seksuaalirikos on ollut

terveydenhuollon järjestelmän näkökulmasta on palveluntarjoajien ensisijaisena tehtävänä huolehtia potilaan hoitotarpeen ja oikeuksien mukaisesta palvelusta

tämän vahvan omantunnon omaavakin tekisi

en millään usko että hoitaja tai lääkäri voi katsoa vierestä kun äiti kuolee vain sillä perusteella ettei hän itse voinut toimia auttaakseen äitiä

pahempana seikkana pidän sitä että erilaiset velvollisuudet työtehtävissä voivat johtaa henkilökunnan moraaliseen leimaamiseen ja potilaan näkökulmasta hoitavan henkilön vaihdos hoitotilanteessa voi olla merkki syyllistämisestä ja pyrkimyksestä vaikuttaa potilaan päätökseen